terveyskeskukset kuntoon

tämä työ on jatkumassa tällä hetkellä ja siitä raportti tulee varmasti tuossa kesän kynnyksellä tuossa keväällä

arvoisat edustajat pyydän kiinnittämään huomiota että kysymyksessä oli tarkastusviraston erilliskertomus ja toivon että pitäydytään siinä asiassa

samalla oikeus osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä

se on hyvät hoitosuunnitelmat potilaille se on työnjako uusiksi hoitajien ja lääkärien välillä ja niitä hyviä käytäntöjä ja se tarkoittaa myöskin erikoissairaanhoidon apua perusterveydenhuollolle kuten terveydenhuoltolaki määrää

jatkamme debattia noin puolen tunnin ajan vielä

kyllä näiden ongelmien ratkaisuun joita meillä nyt on näiden palvelujen saatavuuden heikkenemisen vuoksi sillä kunta ja palvelurakenneuudistuksella juuri pyritään ja erityisesti tällä sote rakenneuudistuksella

arvoisa herra puhemies

eikö oo niin kuin ittiänsä repiis kun sitä repii

valvira joka käynnisti sosiaalipuolen lainsäädännön ja tämän yleisen lainsäädännön toteutumisen arvioinnin ja yleensäkin sosiaalipuolen palvelujen arvioinnin nyt vuodenvaihteessa on erityistä huomiota kiinnittänyt nimenomaan vanhusten palveluihin

varmasti kysyjä on nähnyt niitä arviointituloksia

elikkä me olemme keväällä saaneet tulokset siitä miltä nyt näyttävät nämä palvelut ja siellä on sekä kehitettävää että paljon paljon hyvää

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

sitten meillä myöskin terveyskeskuksiin ollaan nyt juuri hankkimassa sitä lisätietoa koska terveyskeskusten vastaukset eivät olleet riittäviä ja lokakuun aikana tulee sieltä lisää tuloksia

siinä oli paljon kehitettävää se on ihan totta ja me olemme nyt nimenomaan kaste ohjelman kautta pystyneet miljoonia euroja pistämäänän rikas ja ohjelman kautta pistämään vanhustenhuollon kehittämiseen

arvoisa herra puhemies

ja mitä on luvassa perheille niin meillä on hyvin paljon siellä jos luette sen hallitusohjelman tavoitteita siitä miten me voimme perheitä auttaa

mutta niin kuin sanoin ei pelkkä lainsäädäntö riitä vaan se on osaamista se on vuorovaikutusta se on sydäntä päätä ja kättä

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

asumistukeen joka on katsottu kaikkein vaikuttavimmaksi nimenomaan köyhien perheiden auttamisessa saadaan korjausta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

keskustelun edustaja heinonen olkaa hyvä

yksinhuoltajille tulee erillinen perusosa ja se vasta hyvä onkin

edustaja heinäluoma

herra puhemies

mikäli rintamaveteraanien toimintakykyluokka on alentunut on veteraaneilla mahdollisuus jopa näitä pidempään tai suurempaan käyntimäärään

nämä laatusuositukset niiden seuranta se että on kuntia koulutettu meillä on näitä erilaisia kehittämishankkeita koko suomessa on erilaisia vanhustenhuollon kehittämishankkeita meillä on tällä hetkellä meneillään palveluasumisen kehittämistä sillä lailla että nimenomaan tämä pitkäaikaishoiva muuttaisi muotoaan kotiin vietävät palvelut kodinomainen palveluasuminen ja niin edelleen

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asia

arvoisa herra puhemies

sen lisäksi meillä palveluja kehitetään ja viitaten tähän yksinhuoltajien tilanteeseen siellä todella toimeentulotukeen on varattu erillinen osio nimenomaan yksinhuoltajien toimeentulotuen perusosaan

meillä on myöskin terveydenhuoltolaissa otettu nämä vanhusten neuvolat siellä on pykälä sitä varten vanhuksille nimenomaan tällainen neuvonta ja palveluohjaus

sitten vielä lopuksi kiitokset eduskunnan tekemistä lisäyksistä sektorilleni

meillä on tehty tosi paljon töitä että palvelut olisivat laadukkaampia ikäihmisille

siellä on esimerkiksi sellainen että arvioidaan miten esimerkiksi monikkoperheet adoptioperheet ja yksinhuoltajaperheet voisivat olla ihan tasavertaisia kaikkien muitten perheitten kanssa koska tällä hetkellä on eriarvoisuutta

asia

myös vanhusten perhehoito on tärkeä kehittämiskohde ja nimenomaan tässä ikääntyvässä suomessa se on erittäin hyvä lisä

vielä arvoisa puhemies nuorten mielenterveyspalveluihin tuli kaste momentille lisää rahaa kiitos siitä

arvoisa herra puhemies

minä vain totean sen niin kuin tuossa puheessani sanoin että tulevaisuudessa siis aveille ja elyille laadittaisiin jatkossa yhteinen strategia asiakirja

se jo vähentää sitä resurssien tarvetta kun tehdään yksi yhteinen

elikkä siinä eräällä lailla elyt ja avit liitetään sillä tavalla yhteen että he toimivat yhteen koska niitä katsotaan myös yhdessä tässä strategia asiakirjassa

koko valtion aluehallinnon kokonaisuus tulee tämän toimenpiteen johdosta yhden ja valtioneuvostotasolla yhteisen linjausasiakirjan piiriin

tämä mahdollistaa nykyistä kokonaisvaltaisemman ja poikkihallinnollisemman näkemyksen valtion aluehallinnon toiminnan painopisteisiin ja kehittämiseen hallituskaudella

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

meillä on hyvin paljon tällaista yhteistä toimintaympäristöä sekä elyillä että aveilla

keskustelua ei syntynyt

ne pistetään nyt tekemään entistä enemmän yhteistyötä

asia

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt

asia lähetettiin maa ja metsätalousvaliokuntaan

asia on loppuunkäsitelty

se tulossopimus avien kanssa on sosiaali ja terveysministeriöstä tehty ja taas valtiovarainministeriö kunta ja aluehallinto osasto on tehnyt tulossopimuksen resursseista henkilöistä ja henkilötyömääristä

eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona seitsemästoista kuudetta kaksituhattaviisitoista kello päättyi

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

asian käsittely päättyi

keskustelua ei syntynyt

mitä tämä ei sillä tavalla enää mitata vaikuttaa sitten kuntiin ja yksittäisiin ihmisiin minä toivon että se vahvistaa nimenomaan sitä että tulee yhtenevät käytännöt eri puolilla suomea ja sitten että myöskin jää resursseja siihen itse toimintaan elikkä pähkäillä sitä että mitä voidaan tehdä omalla tavalla

osan käsittelylistalla kai virtasen kahdeksantoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

täällä ovat pyytäneet puheenvuoroja ministerit lindström niinistö grahn laasonen rehn orpo ja mäntylä tässä aluksi

no niin ja sitten mennään puhujalistaan koska asumistuki muun muassa on tänä päivänä asialistalla ja silloin käsitellään sitä jalan ensimmäisenä

miedolle tästä ansiokkaasta kysymyksestä nimittäin ja hyvästä herättelystä meille täällä aitiossa kysymällä myös tästä tärkeästä asiasta koska kyllä se on totta niin että siitä omasta kunnostaan pitää pitää huolta että jaksaa sitten muitten asioita hoitaa

arvoisa herra puhemies

kuntarakenneuudistuksen yhteydessä kunnille säädettiin velvoite selvittää kuntien yhdistymistä

vastauksena teille arvoisa edustaja että kyllä syke on noussut aina silloin tällöin että sykemittarilla on kyllä muussakin yhteydessä hyvin paljon merkitystä kuin vaan pelkästänsä juostessa

jos pari uskoo

taustalla oli perustuslakivaliokunnan lausunto jonka mukaan kunnilla tulee olla riittävä aika selvitysten tekemiseen sen jälkeen kun sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki olisi eduskunnassa hyväksytty

minä itse näkisin että minun kuntoni on kyllä kohentunut tässä viime vuosina ja tietysti yksi osa sitä on se että on lapsen ja koiran kanssa pihalla mutta myöskin sitten on ihan tällaista kävelyä juoksuharjoitusta

me mietimme sitä mikä siihen voisi olla syynä

mutta kyllä yksi tekijä saattaa olla että yksityisiä etukäteisvalvotaan paremmin koska siellä pitää olla määrätyt kriteerit täytettynä ennen kuin annetaan edes lupia

selvitysvelvollisuuden määräaika on edelleen avoinna koska sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan ehdotuksen valmisteluaikataulu on muuttunut kuntarakennelain eduskuntakäsittelyn aikana vallinneesta tilanteesta ja kunnista on tullut vahva toivomus että olisi hyvä tietää tämä selvitysaikataulu

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi edustaja virtanen täällä kysyi mitä olen mieltä tästä meiningistä että näin hyvin hoidetaan työttömien ja osatyökykyisten ja syrjäytyneiden asioita

siihen mitä sanotte että pitäisikö olla määrä ihan laissa sanottuna niin sanoisin että laissa on erittäin vaikea sanoa sitä kuinka monta hoitajaa pitää olla per henkilö koska kaikki riippuu aina hoitoisuudesta eli siitä miten suuri hoidon tarve on

yksi syy varmasti tähän toivomukseen ja myöskin tämän esityksen tekemiseen on se että halutaan varmistaa kunnille tähän selvitykseen ja yleensä kuntien liittymiseen varattujen taloudellisten tukien saaminen

arvoisa herra puhemies

nyt se käynnistyy tämän syksyn aikana

minähän olen todella oikein iloinen siitä että tässä hallituksessa kiinnitetään erityistä huomiota juuri niihin asioihin joista olen itsekin ollut huolissani hyvin kauan aikaa

sen lisäksi siihen tulee kirkkojen edustajat siihen tulee myös järjestöjen edustajat siihen tulee keskeiset työmarkkinajärjestöt ja siinä yhdessä pohdimme mitä me voimme tehdä kaikkein hädänalaisimpien ihmisten ja erityisesti perheitten hyväksi

tämä työhän aloitettiin toki jo aikaisemmin mutta nyt on saatu sitten monia sellaisia asioita eteenpäin jotka ovat jääneet vielä odottamaan edellisillä hallituksilla